liikennepolitiikalla on kuitenkin niin valtava vaikutus suomen toimivuuteen ja kilpailukykyyn että se edellyttää ehdottomasti pitkäjänteistä kauemmas katsovaa otetta

tämä selonteko pitää sisällään merkittäviä panostuksia kokonaisuuksia huomioivia hankkeita painopisteiden valintoja ajatuksena tehdä kerralla riittävän merkittäviä toimia jotta niillä olisi oikeasti vaikutusta suomen kilpailukyvyn parantamiseen

nykyhallitus on selkeästi ymmärtänyt kaakkois suomen erityisolosuhteet venäjän rajalla ja satsaa nyt voimakkaasti sekä alueen tie ja ratahankkeisiin että rajan ja matkailun toimivuuden edistämiseen

kymen alueen kansanedustajana liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä sekä puolueemme liikennetyöryhmän jäsenenä en voi jättää kiitoksen sanaa lausumatta tässäkään yhteydessä

liikenneministeri kyllönen ja koko hallitus ansaitsevat kiitoksensa koko kaakkois suomen puolesta mittavasta ymmärryksestä kaakkois suomen olosuhteille

tämän vuoksi ihmettelen kuinka keskustan katainen voi nähdä näiden kaikkien hankkeiden heikentävän itä suomen matkailun ja elinkeinojen mahdollisuuksia menestyä

olemme tänään keskustelleet historiallisesta kauan odotetusta lakiuudistuksesta vanhuspalvelulaista jota odotetaan saliin tänä syksynä käsiteltäväksi

tällaisessa valtiontaloudellisessa tilanteessa valmistellaan lakia vanhuspalveluista se on jotakin sanoin kuvaamattoman hienoa

edustaja torniainen luetteli lisäksi joukon hankkeita jotka odottavat vuoroaan

kohtuus on kuitenkin vaatimuksissakin syytä säilyttää aikana jolloin on alueita jotka eivät saa nyt liikennehankkeita lainkaan

edellisen hallituksen aloittama työ vanhuspalvelulain aikaansaamiseksi on ministeri guzenina richardsonin valmistelemana vihdoin valmistumassa

valmista suomesta ei tule vielä tälläkään selonteolla mutta se on oikean suuntainen ja linjaa hyvin hallitusohjelmassa todettuja painotuksia ja antaa selkeän kuvan siitä mihin hallitus tahtoo suomea liikennepolitiikalla rakentaa

hyvin tuetulla kotihoidolla kotipalvelulla kuntoutuksella avopalveluilla ja omaishoidon tukemisella pystytään ennalta ehkäisemään kalliiseen laitoskierteeseen joutumista

valmisteilla oleva vanhuspalvelulaki vastaa myös tarpeeseen parantaa iäkkäiden kuulemista palvelupäätöksissä

arvoisa herra puhemies

itse kannan huolta seudun ohella nimenomaisesti niistä yksilöistä ja heidän perheistään jotka joutuvat pakottaen uuteen tilanteeseen pahimmillaan jäävät vaille työtä

päätteeksi kiitän niitä vapaaehtoisia sekä niitä vanhusten parissa työskenteleviä jotka kohtaavat päivästä toiseen suuren työtaakan mutta tuskin saavat riittävästi sydämellään aherruksestaan kiitosta

esimerkiksi porkkalan maa alueita on palautettu omistajilleen erillisen lain voimalla

meillä ei ole sellaista vaikka tässä edustaja pakkanen yrittää sitä kuinka kauniiksi sanoa

ylinopeudet pysäköintivirheet ylipainomaksut ovat täysin eri asia kuin silloin kun puhutaan sanktiosta jos jää kiinni laittomasta kabotaasista

arvoisa herra puhemies

myös minä yhtyisin tuohon kommentoimaan edustaja kososelle kun te toitte täällä esille näitä tilastoja ja puhuitte tästä perusteellisesta selvityksestä ja kuinka sitten näitä tilastolukuja on saatu

kun ihan tässä alkuun luettiin tämä koko meidän valiokunnan mietintöluonnos täällä ääneenkin niin täällä valiokunnan mietintöluonnoksessakin jo todetaan näin

kabotaasin määrästä suomessa on vaikea saada luotettavaa tietoa ja asiantuntijakuulemisissakin tästä on esitetty selkeästi toisistaan poikkeavia näkemyksiä

arvoisa puhemies

erityisen vaikeaa on saada tietoa laittoman kabotaasiin todellisesta määrästä

keskustan palaute raidehankkeita kohtaan on kyllä nyt hieman ristiriitainen

siis olisiko raiteisiin pitänyt satsata vähemmän vai enemmän

edustaja jalonen lähetti kyllä varsin vahvan viestin omasta mielestänikin sekä suomen kuljetusalan yrittäjille että työntekijäjärjestöille

minun mielestäni on viisasta että vähäisiä resursseja joudutaan aina priorisoimaan ja selonteko pyrkii panostamaan sinne missä tarve on suurin ja vaikuttavuus suurinta

sekä skal että akt ovat siis näiden huhupuheitten ja väärien tulkintojen puhujia tai viestinviejiä koska nämä viestit joita tässä on ollut ovat olleet vahvasti nimenomaan sekä työnantajien että työntekijöiden yhteinen huoli

totesitte että tämä oli ainut keino että lähdemme tässä olemaan rähmällään euhun päin ja lähdemme toteuttamaan

ne keskeneräisessä tilanteessa oleva suomessa valvonnaltaan tai muilta puitteiltaan keskeneräisessä tilanteessa laajentamaan tätä kabotaasin määritelmää ja purkamaan kansalliset kriteerit

sektoriministerin tehtäväksi jää panna täytäntöön se eu minvassa kesäkuussa tehty päätös

omissa käsissäni ei ole se päätös pakittaa tästä mutta eduskunnalla on oma vastuunsa ja oma mahdollisuutensa

ja tämä on toki ulkoministeriön linjausta mitkä ovat ne riskit mikä on se skenaario mikä on se eu politiikan kokonaiskuva jossa suomen halutaan olevan missä halutaan olla tiukkana missä halutaan olla vähemmän tiukka

jokainen sektoriministeri pyrkii puolustamaan omaansa viimeiseen saakka mutta se viimekätinen linjaus suomen kannasta tehdään ulkoministeriön ja suuren valiokunnan viimeisenä sanana

ja kun tästä esityksestä jota olette kovasti täällä puolustaneet nyt sitten täällä salissa tullaan äänestämään tästä esityksestä jota olette kovasti niin vielä silloin siinä vaiheessa kun äänestetään teillä jokaisella on mahdollisuus miettiä mitä olette tekemässä vai jätättekö sen tekemättä

minä olen nyt että kilta on niin pitkällä että tuota on parempi mennä puhevuoroja lävitse ja varata sitä lyhyt puheenvuoro tulista loppuselle kovimpiin edustaa kylmä päivä arvoisa puhemies

vaikka keskusta nyt arvostelee kovin sanoin nykyhallituksen saavutuksia en usko että keskustakaan on loppupeleissä arvosteluiskuissaan kovin tosissaan

sosiaaliturvaa ei leikata kaikkein pienipalkkaisimpien työn verotus kevenee kaikista heikoimmassa asemassa olevien asemaa parannetaan poistamalla työmarkkinatuesta puolison tuloihin liittyvä tarveharkinta

tämänkaltaisia tekoja tehdään samanaikaisesti kun valtiontaloutta korjataan merkittävästi

eilen alkaneessa keskustelussa kuultiin kun oppositiopuolueiden ryhmäpuheenvuorojen esittäjät kisasivat siitä kumpi oppositiopuolueista hallitusta enemmän johtaa keskusta vai perussuomalaiset

vaikka oppositiopuolueet luettelivat missä kaikessa ne kokivat vaikuttaneensa hallituksen päätöksiin silti mikään ei kelvannut tai ansainnut kiitosta

molemmat puolueet luettelivat toivelistoja kuin lapsi joulupukille mutta lapsikin tietää kirjoittaessaan toivelistaa ettei jokainen toiveista toteudu

olisin toivonut että keskustaryhmän puheenjohtaja herrasmiehenä tuntemani tiilikainenkin olisi saman alueen kansanedustajana halunnut ja kyennyt kiittämään niistä satsauksista joita kaakkois suomeen tämän kehyksen myötä kohdistetaan

nykyhallitus on selkeästi ymmärtänyt kaakkois suomen erityisolosuhteen venäjän rajalla ja satsaa nyt voimakkaasti ja rohkeasti sekä alueen tie ja ratahankkeisiin että rajan ja matkailun toimivuuden edistämiseen

kymen alueen kansanedustajana liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä ja puolueemme liikennetyöryhmän jäsenenä en voi olla kiittämättä liikenneministeri kyllöstä ja koko hallitusta tästä mittavasta ymmärryksestä kaakkois suomen olosuhteille

on erittäin tärkeää ja hienoa että veteraanien kuntoutusmäärärahan perustasoa korotettiin neljällä miljoonalla eurolla joka kohdennetaan puoliksi kuntoutukseen ja kotona selviytymisen kuntoutusmalliin

tehdystä ratkaisusta on tullut kiitosta myös poliisiylijohtaja paaterolta poliitikot saivat kerrankin kiittävää ja kannustavaa palautetta

todellakin tässä kuulin että edustaja myllykoski totesi että tämä on väärinkäsitysten maailmanennätysilta tai väärin ymmärtämisen maailmanennätysilta

näin varmaan siltä osin onkin jos äsken ymmärsin tuon puheenvuoron oikein että edustaja kosonen totesi että täällä salissa voimme vapaasti äänestää joko tämän hallituksen esityksen puolesta tai sitten vaihtoehtona euroopan tuomioistuimeen viemisestä

olemme kyllä todenneet sen että meillä ei ole hätää tuon asian osalta että olisimme vaikka valmiita menemään tuomioistuimeen koska vaikka me olisimme siellä tuomioistuimessa meillä ei olisi välitöntä korvausvelvollisuutta sen jäljiltäkään

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

esimerkillisellä verotuksen kymmenessä asija kiintyy vain avantgarde mietintö numero kahdeksan eikä valtiopäivien tähtipäätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelua edes keskustelun päätettiin hyväksyä se syksyn numeroin ensimmäinen käsittely päättyi

tähän edeltäväänkin puheenvuoroon viitaten täytyy todeta että ei puhuttu eurooppaan liittymisestä tai siinä elämisestä tai siinä pysymisestä mutta kyllä omasta mielestänikin on hyvin loukkaavaa että täällä eduskuntasalissa edustaja ottaa puheeksi pään luo tai katsoo tarpeelliseksi luokitella kansanedustajia

ei täällä kukaan muukaan lähde luettelemaan kuka on vanha tai kuka on nuori ja tekemään siltä osin jonkunnäköistä rajanpitoa

kun kysytään tietävätkö nuoret missä maailmassa eletään niin kyllä lapsiperheelliset tietävät mitä tarkoittaa kun palkkoja leikataan kun sairastamisesta sakotetaan kun lomia lyhennetään

nyt kun työttömälle tulee aivan oikein mahdollisuus lisäansioihin ilman työttömyyspäivärahan leikkautumista miten käytännössä tämä hoituu

arvoisa ministeri miten yritykset ja palkanmaksajat saadaan tähän mukaan nopeuttamaan siis maksatustaan jotta työttömän toimeentulo ei vaarannu mikä ihmisen kannalta juuri on se tärkein asia

poikkeuksellista on sen sijaan että hallitus lähtee rikkomaan sopimiseen perustuvaa työmarkkinajärjestelmää joka osaltaan on taannut yhteiskuntarauhan

hallitus hamuaa säästöjä mutta en ymmärrä mitä säästöä syntyy esimerkiksi lomakorvauksien leikkauksella kun veronmaksajain keskusliittokin arvioi että lomarahojen leikkaus johtaa verotulojen merkittävään laskuun

suomalaista sopimusvapautta loukataan

riitelemme sopimisesta

olemme kuulleet tänään hyviä puheenvuoroja miksi hallituksen ei tulisi tätä pakkopakettiaan sairaussakkoineen palkan ja lomanleikkauksineen ja pyhäkorvauksien poistoineen toteuttaa

tänään kuultiin että pikkuflunssan takia ei pitäisi jäädä koskaan kotiin sairastamaan

on myös huomattava että on esimerkiksi hoitoalalla toimivia joilla on ehdoton vastuu ettei tulla pikkuflunssassakaan töihin esimerkiksi syöpäsairaiden hoidossa työskentelevien osalta

ymmärtääkö hallitus minkä epävakauden aikaansaa tällä pakkolistalla

tullaanko seuraavissa eduskuntavaaleissa näkemään myös hallituksen edustajat jotka etulinjassa lupaavat lisää lomapäiviä tai sairaussakon peruutuksia ja niin edelleen

tullin organisaatiouudistusta on kehuttava

maailmaa ei kannata seisauttaa tulevaisuuden lasku on lastemme maksettava